viitanen kysyi sitä miksi tässä lisäbudjetissa ei ole yliopistorahoitusta esitetty lisää

näihin meidän on luotava uusia keinoja joka tapauksessa ja erityisesti kun puhumme nyt suuremmista vahvemmista kunnista nousee entistä tärkeämmäksi se että voi vaikuttaa oman asuinalueensa asioihin tässä isommassa kokonaisuudessa

mutta yliopistolle itselleen jää päätösvalta sitten siitä halutaanko ulkopuolinen vai sisäinen enemmistö näissä julkisoikeudellisissa yliopistoissa joiden hallituksissa sisäisiä jäseniä lain nojallakin täytyy olla sekä professorikunnasta opiskelijoista että sitä

on todellakin näin että tällä hetkellä kaksi kolmasosaa yliopistojen perusrahoituksesta tulee suoraan valtion budjetista ja yhden kolmasosan yliopistot ovat järjestäneet pääasiassa akatemian ja tekesin rahoituksella sekä käyttäneet myös eu rahoitusta ja keränneet tätä yksityistä rahoitusta

arvoisa puhemies

saimme näin jatkoevästystä edelleen jatkaa tätä työtä ja myös sen johdosta nyt kun hallitus on kuntien kuulemisen pohjalta tehnyt omat jatkolinjauksensa uudistuksen etenemisestä halusimme tuoda sen tiedonantona eduskuntaan jotta saamme eduskunnan evästykset ja kannanotot tätä uudistuksen jatkoa kohtaan

arvoisa puhemies

sen kyllä voi havaita keskustelun pohjalta että hallintomalleista ei tässäkään salissa ole puutetta ja kyllähän se tietyllä tavalla juuri kuvaa sitä että helposti takerrutaan näihin kysymyksiin kun pitäisi pohtia ennen kaikkea sitä palveluiden järjestämistä miten saataisiin mahdollisimman tehokas ja demokraattinen malli aikaan

kunnallinen itsehallinto perustuslain näkökulmasta lähtee myös siitä että kunnilla täytyy olla riittävä taloudellinen liikkumavara sellainen liikkumavara että ne pystyvät ottamaan paitsi lakisääteiset pakolliset peruspalvelut hoitaakseen myös muita yleisen toimialan tehtäviä hoitaakseen

nuo yt neuvottelut jotka ovat kahdessa yliopistossa meneillään liittyvät ennen kaikkea siihen että yliopistot haluavat uudistaa rakenteitaan ja ovat päättäneet muun muassa siirtyä tai ovat jo siirtyneet hankkimaan tuki ja hallintopalvelut keskitetyiltä yhtiöiltä ja vähentävät tuki ja hallintohenkilöstön määrää

täytyy näiden osalta todeta että kyllä tämä lainsäädäntö nyt on vasta todellakin ensimmäinen askel kohti kilpailuneutraliteettia eli tässä ikään kuin puututaan näihin kaikkein ilmeisimpiin ongelmiin mitä tällä hetkellä on suomessa jo havaittu sen johdosta että meillähän kuntasektorin toiminta on todella laajaa ja kunnalla on mahdollisuus lakisääteisten tehtävien lisäksi ottaa myös muita tehtäviä hoidettavakseen

arvoisa puhemies

eli tästä muodostuu tällä hetkellä tämä koko potti

on tarkoitus että valtion osuus euromääräisesti aina neljän vuoden välein arvioidaan kun tehdään tasokorotuksia ja sitten aina seuraavina vuosina indeksi sitä nostattaa kustannuskehitystä vastaavasti

puheenjohtaja omassa puheenvuorossaan totesi sen että valiokunnan näkemyksen mukaan kuntatalous on kestämättömällä uralla ilman uusia toimenpiteitä

se tarkoittaa sitä että kunnilla pitäisi olla sitä omaa verotulopohjaa

eli näin ollen meidän ajatuksemme on se että kaikki kritiikki rikastuttaa tätä prosessia ja haluamme kuulla hyvin laajasti valmistelun eri vaiheissa eri tahoja ja varmasti näin saamme entistäkin paremman kuntauudistuksen syntymään

se sitoumus mikä tämän vuoden lisäbudjettiin nähden on yliopistojen suuntaan on se että hallitushan sitoutui siihen että palkkaratkaisuja tullaan vastaan lisäbudjetissa

suomessa useiden muiden länsimaiden tapaan on eletty yli varojen jo pitkään ja meidän on valtiovallan tasolta pystyttävä taittamaan velkaantumiskehitystä ja tämän johdosta ensi vuoden alusta myös kuntien valtionosuusprosenttia joudutaan tilapäisesti alentamaan

ei ole tulevaisuuden kannalta turvallista jos kunta on täysin riippuvainen valtionosuuksista ja niiden kehittymisestä vaan kyllä itsehallinnon ajatukseen kuuluu myös se että kunnalla on omaa liikkumavaraa ja vapautta ja sillä on omaa verotulopohjaa jolla se voi kehittää omaa aluettaan ja olla luomassa elinvoimaa omalle alueelleen

keskusta puolestaan on tässä jo ikään kuin lyönyt hanskat tiskiin eikä usko siihen että kuntarakennetta voitaisiin uudistaa vaan on valmis ottamaan palvelut pois sieltä kuntien vastuulta

tämän sitkeästi elävän käsityksen jonka mukaan jotkut tieteenalat tässä voittaisivat koska ne pystyvät helpommin keräämään ulkopuolista rahoitusta täytyy olla väärinkäsitys koska nimenomaan tässä mallissahan yliopisto kerää sitä rahaa omaan pääomaansa koko yliopiston pääomaan ei millekään tietylle tieteenalalle

kyllähän kunnalle muun muassa erilaiset alueen kehittämis ja elinkeinoihin liittyvät tehtävät ovat tärkeitä juuri siinä mielessä että niillä usein haetaan sitä että kunnan alue kaiken kaikkiaan kehittyisi suotuisasti ja saataisiin myönteistä verotulokehitystä ja muuta aikaan alueella

nyt yliopistojen henkilökunta on hyväksynyt työehtosopimuksen palkkaratkaisu on syntynyt ja tuolta osin olemme tehneet esityksen seuraavaan lisäbudjettiin että se kompensaatio tulee siinä

se että kuntien verotulot samoin kuin valtionkin verotulot ovat viime vuosina hiipuneet niiden kasvu on hiipunut mutta menojen kasvu on koko ajan jatkunut voimakkaana on ajanut kunnat erittäin vaikean yhtälön eteen etenkin vielä kun siihen lisätään se tarve että valtion on ollut välttämätöntä myös hidastaa omaa velkaantumiskehitystään ja leikata kuntien valtionosuuksia mikä on entisestään tietenkin vaikeuttanut vielä kuntien tilannetta

meidän kaikki yliopistomme ovat kyllä varsin monitieteisiä lähes kaikilla yliopistoilla on kauppatieteet kasvatustieteet opettajan koulutusta valikoimissaan ja kaikki yliopistot ovat hyvin monitieteisiä tältä osin

siinä mielessä kunnat kyllä osin ovat laajentaneet toimintaansa myös niin että se kiistämättä aiheuttaa markkinahäiriötä koska kuntien toiminnalla on tuo konkurssisuoja ja veroetu mitä yksityisellä markkinaehtoisella toiminnalla taas ei ole

ne vaikuttavat sillä tavoin tähän prosessiin että meille tulee ensi vuodenvaihteessa paljon myös uusia valtuutettuja ja on tärkeää että he pääsevät hyvin tähän prosessiin sisään

joka tapauksessa erilaiset kuntayhtymät tulee siinä yhteydessä aina käsiteltyä ja seudulliset yhteistyön kuviot joita kunnilla saattaa olla hyvinkin paljon ja jos kunnat löytävät jonkun paremman vaihtoehtoisen ratkaisun hallitus on indikoinut kyllä koko ajan että olemme hyvin avoimia niille

näin ollen ei ole perusteltua esimerkiksi se että kovasti kiirehdittäisiin välttämättä nyt käynnistämään selvityksiä eri alueilla koska nämä uudet valtuustot tulevat kuitenkin tekemään ne päätökset ja näin ollen on luontaista että sitten kun uudet valtuustot aloittavat niin he käyvät selvitystyöhön

eli rahoitusta ei kerätä yksittäisille oppiaineille vaan siihen koko yliopiston pääomaan ja yliopisto itse päättää mille tutkimuksen tieteen aloille se kohdistaa näitä tuottoja

näin ollen tämän lainsäädännön perusteella nyt on erityisesti arvioitu että ne suurimmat vaikutukset tulisivat olemaan muun muassa juuri näihin energia ja satamakysymyksiin

tuo kuntarakennetyöryhmä on käynyt näistä myös omassa työssään oman pohdintansa ja on selvää että jos kuntayhdistymisselvityksiin kuntajakoselvityksiin näillä alueilla mennään niin silloin erityisesti tullaan kiinnittämään huomiota siihen miten uusissa olosuhteissa turvataan palvelut ja hallinto asianmukaisesti molemmilla kotimaisilla kielillä näillä alueilla missä tarvetta tähän on ja toisaalta saamen kielen ja kulttuurin asema on myös huomioon otettava tärkeä asia

hallitus on päättänyt käynnistää koko maan laajuisen kuntauudistuksen jolla halutaan nimenomaan varmistaa se että asuinpaikasta riippumatta asukkaat kuntalaiset saavat jatkossakin tarvitsemansa palvelut

mutta noiden ehdotusten on oltava sellaisia että ne aidosti ratkaisevat sen alueen ongelmia eikä tällaisia lumeratkaisuja joilla ikään kuin päästäisiin eteenpäin mutta jotka eivät tosiasiassa tuo muutosta siihen että kunnat myös saman talousalueen sisällä ovat aika rajusti eriarvoistumassa talouden ja palveluiden näkökulmasta varsinkin kun puhutaan yhteen kasvaneista kaupunkiseuduista

meillä suurin osa energialaitoksistahan on jo aiemmin yhtiöitetty eli tuommoinen reilu kymmenkunta energialaitosta toimii vielä kunnallisena liikelaitoksena tänä päivänä ja satamia on parisenkymmentä ja ne ovat kyllä odottaneet nyt jo useamman vuoden milloin tämä lainsäädäntö astuu voimaan koska tässä tulee muun muassa varainsiirtoveron helpotus näiden osalta jotka nyt yhtiöittävät toimintansa tämän johdosta

yliopiston hallituksessahan ovat edustettuina opiskelijat henkilöstö professorit ja kaikki ovat voimakkaasti tukeneet tämän lain sisältöä myös tätä hallintomallia joka tässä on esitetty

itse asiassa muutaman viikon kuluttua jo on tarkoitus vahvistaa työryhmälle nuo vahvan peruskunnan kriteerit ja sehän on yksi tärkeä elementti nimenomaan tuossa lainsäädännössä

kuten hyvin muistatte niin ei ollut kovinkaan helppoa saada ehdotuksia siitä mistä tehtävistä ja velvoitteista voitaisiin luopua vaikka kaikki tiedostavat sen että kuntien voimavarat eivät yksinkertaisesti nykyisiin toimintatapoihin ja malleihin riitä

maaseutumaisilla alueilla puolestaan ongelmana on palveluiden turvaamisen näkökulma ylipäätään unohtamatta tietysti tuota edustaja mattilan moneen kertaan esiin ottamaa elinkeinopoliittista näkökulmaa koska kyllä se on se kuntien toiminnan perusedellytys että siellä on yritystoimintaa ja työpaikkoja jotka tuovat elinvoimaa ja verotuloja sinne alueelle

mutta yksi kuntauudistuksen tärkein tavoite on se että ihmiset voivat luottaa siihen että jatkossa asuinpaikasta riippumatta he saavat tarvitsemansa palvelut saavat apua ja hoivaa silloin kun sitä tarvitsevat

täytyy todeta vielä tästä laista sinänsä että tämähän on puitelaki koska tarkoitus on nimenomaan että yliopistoille itselleen jää hyvin paljon päätösvaltaa tulevaisuudessa

kunnille tullaan järjestämään syksyllä uusi lausuntokierros tuosta rakennelakiluonnoksesta ja sote palvelurakenneselvityksestä ja nämä tulevat taas osaltaan vaikuttamaan tähän jatkotyöstämiseen

sen osalta on säädetty hiukan pitempi siirtymäaika niin että sektorilainsäädännössä voitaisiin nyt tehdä jatkovalmistelua asian osalta ja arvioida se mitkä tosiasiassa ovat tällaista markkinoilla tapahtuvaa toimintaa siinä

on tietenkin tärkeää että nyt kun nuo pääperiaatteet on linjattu varmistetaan että niitä mahdollisimman rivakasti toimeenpannaan koska vielä tällaisinaanhan ne eivät tuo mitään helpotusta kuntien arkeen vaan sitten vasta kun ne on käytäntöön tuotu

sen vuoksi tässä ei ole otettu yliopiston sisäiseen päätöksentekoon oikeastaan muuta kantaa kuin määritelty ne toimielimet jotka täytyy ainakin olla eli kollegio hallitus ja rehtori

tuo lainsäädäntöhän hyväksyttiin täällä eduskunnassa viime kesänä osana kuntarakennelakia ja se sai kyllä hyvin laajan tuen eduskunnassa

edustaja mäkipää toi esille juuri sen olennaisen seikan että kuntapäättäjien kannalta on tärkeää tietää myös kuntalain osalta muun muassa kuntien johtamista hallintoa taloutta demokratiaa koskevat keskeiset periaatteet samoin kuin valtionosuusjärjestelmän uudistusta koskevat keskeiset periaatteet

hallitus teki linjaukset myös siitä että valmistelemme kuntatalouden ohjausjärjestelmää johon puheenjohtaja viittasi omassa puheenvuorossaan

nähdäkseni sen enempää keskusta kuin perussuomalaiset ei omassa vastalauseessaan vastustanut tuota pakkoliitosmahdollisuutta näiden talouden kriisikuntien osalta ja tällä hetkellä meillä on todellakin meneillään kolme tällaista selvitystä kriisikunnan osalta ja niissä valmistaudutaan kuntaliitosvaihtoehtoon ensi vuoden alusta asti

sen tavoitteena on ennen kaikkea ohjata myös valtion toimintaa suhteessa kuntiin niin että kun valtio asettaa kunnille tehtäviä niin myös rahoitus olisi tasapainossa noiden tehtä vien kanssa

vaikka nämä ovat pitkiä ja laajoja valmisteluprosesseja on tarkoitus että myös kuntalakia ja valtionosuusjärjestelmän uudistusta tehdään siitä lähtökohdasta että ensi keväänä pääpiirteissään uudistusten sisältö on tiedossa kun tuo rakennelaki astuu voimaan jolloin entistä paremmin kuntapäättäjillä on se koko tuleva kuntamaailma siinä arvioitavana samoin kuin tuo sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen malli koska tämä kaikki on osa samaa kokonaisuutta

näinhän se ei enää viime vuosina ole ollut

hallituksilla on tapana aina suunnitella uusia tehtäviä kunnille ilman että riittävästä rahoituksesta on välttämättä varmuutta

edustaja hautala tuossa kysyi nimenomaan jalasjärven osalta mikä siellä on tuo talouden tilanne kaiken kaikkiaan

kunta on kriisikunnaksi luokiteltu ja tuo takaisinperintä on käsitelty korkeimmassa hallinto oikeudessa eli siitä kunta luonnollisesti aikoinaan valitti ja se on monet oikeusasteet läpikäynyt päätös ja sillä tavalla tullut lainvoimaiseksi

erityisesti tiedämme että monesti vaikutusarviointi on etukäteen hiukan alakanttiin arvioitu taloudellisessa mielessä ja usein kustannuksia koituukin näistä tehtävistä enemmän kuin on lain valmisteluvaiheessa uumoiltu

yliopistokeskuksista juuri tammikuun lopussa valmistui koulutuksen arviointineuvoston erittäin hyvä raportti jonka pohjalta mielestäni on hyvä myös tulevaisuudessa lähteä kehittämään yliopistokeskuksia

tämän johdosta kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnan alaisuuteen tänä vuonna perustettiin myös erityinen vaikutusarviointeihin keskittyvä jaosto missä tavoitteena on nyt parantaa tuota etukäteissuunnittelutyötä siitä että kun lakeja valmistellaan pystyttäisiin paremmin myös arvioimaan se minkälaisia taloudellisia vaikutuksia näillä lainsäädännöillä tulee olemaan sitten kun ne toimeenpannaan

tavoite on löytää myös tuolla alueella sellainen ratkaisu kuntarakennetta palveluita uudistamalla että voidaan turvata asukkaiden peruspalvelut

todettiin että niillä on erittäin suuri alueellinen merkitys ja jatkossahan on näin että yliopistot itse luonnollisesti päättävät missä yliopistokeskuksessa ne haluavat toimia

kunta on suomessa poikkeuksellisen vahvasti juuri palveluiden järjestäjä

tuskin missään muualla maailmassa on tällaista järjestelmää missä kunta kerää asukkailta verot ja järjestää sen vastineeksi hyvin laajasti asukkaiden peruspalvelut

sehän oli nimenomaan näiden kriisikuntien osalta se peruste miksi tuo lainsäädäntö eduskuntaan tuotiin ja se sai täällä kyllä laajan kannatuksen eli keskustakaan ei vastustanut näitä pakkoliitoksia

arvoisa puhemies

edustaja louhelainen kysyi kuka on syyllinen

se mahdollistaa sen että jos on tarpeen niin sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädäntöä voisi tarkentaa tässä ajassa koska voitaisiin muun muassa määritellä se että jos on sellaisia palveluita joissa kunnalliselle palvelutuotannolle on erityisiä perusteita niin sitä voitaisiin jatkaa siten että kunta tuottaisi palveluja vaikka tehtävään liittyisikin kilpailuneutraliteettiongelmia

olennaista on nyt se että tässä ei haeta syyllisiä vaan haetaan ratkaisuja siihen miten suomi selviytyy näistä tulevaisuuden haasteista ja miten voimme varmistaa sen että jokainen voi jatkossakin luottaa siihen että saa omasta kotikunnastaan tarpeelliset palvelut voi asua omalla rakkaalla kotiseudullaan omassa kotikunnassaan ja että näitä kaikkia alueita kehitetään niiden omista lähtökohdista käsin

kunta on myös oman alueensa kehittäjä elinkeinojen kehittämisen näkökulma tuli täällä vahvasti esiin kunnilla on iso paikallistaloudellinen merkitys mutta kunta on kolmanneksi vielä oman alueensa asukkaiden demokraattinen yhteisö

itse näkisin mieluusti että yliopistokeskukset tuon arvioinninkin mukaisesi keskittyisivät tulevaisuudessa erityisesti niihin aikuiskoulutuksen täydennyskoulutuksen tarpeisiin joita sillä alueella on

yksittäisten kuntien näkökulmasta tärkeä linjaus on myös se että kuntalain uudistamisen yhteydessä on lähdetty siitä että uuteen kuntalakiin kunnille tulee alijäämän kattamisvelvollisuus

kuntien yhteistyötä varmasti tarvitaan tulevaisuudessakin mutta onni on kyllä aika

nyt onkin olennaista se että hallitus tuo ministeri wallinin toimesta mallin siitä kuinka kunnissa varmistetaan moniammatillinen yhteistyö se että nämä nuoret jotka eivät ole hakeneet tai saaneet koulutuspaikkaa tai jotka keskeyttävät perusopintojen jälkeisen koulutuksen otetaan henkilökohtaiseen ohjaukseen ja heille etsitään sopiva paikka esimerkiksi ammattistartin kautta joka tullaan tänä vuonna vakinaistamaan tai etsitään paikka esimerkiksi työharjoittelun tai työpajatoiminnan kautta

se on myös otettava huomioon kaikissa uudistuksen vaiheissa ja se on luonnollisesti se yksi tärkeä näkökulma miksi kuntauudistusta tehdään koska perustuslaissakin kunnallinen itsehallinto lähtee siitä ajatuksesta että itsehallintoon kuuluu ensinnäkin riittävä taloudellinen liikkumavara

se tulee sillä tavalla sitovaksi että siitä saakka kun alijäämä on tilinpäätöksessä todettu kunnalle tulisi neljä vuotta aikaa kattaa tuo alijäämä tai se käynnistäisi kriisikuntamenettelyn

edustaja saarakkala viime syksynä kun oppositiopuolueiden osalta nousi esiin kysymys siitä miksi oppositiopuolueet eivät ole mukana tässä valmistelussa esitimme että kaikki ne puolueet jotka jakavat hallituksen tavoitteet kuntauudistuksesta ovat tervetulleita mukaan valmisteluun

tiedämme että meidän on säädettävä lailla kuntien tehtävistä ja lainsäädäntöä edellytetään myös näistä kaikkein suurimmista palveluista siitä miten niiden hallinto ja rahoitus järjestetään eli ei sitä voi jättää pelkästään kuntien sopimustoiminnan varaan vaikka totta kai tällaisiakin toimintoja voi olla

eli sosiaali ja terveydenhuollon osalta täytyy tätä tarkastelua varmasti tehdä että onko sellaisia palveluita missä kunnalliselle palvelutuotannolle on erityiset perusteet olemassa

kuntien tulisi itsehallinnon periaatteiden mukaan pystyä hoitamaan muutkin kuin pakolliset lakisääteiset tehtävät ja tiedämme että tällä hetkellä tällaisesta taloudellisesta liikkumavarasta ei voi monenkaan kunnan kohdalla enää puhua

oli erinomaista kuulla että myös keskustan eduskuntaryhmässä on vahva tuki sille että tuota päätösvaltaa pitäisi näissä yhteistoiminnoissa käyttää kuitenkin asukasluvun suhteessa

tiedämme että tuo kehitys jossa kunnat ovat yhä enemmän joutuneet siirtämään palveluitaan pois kunnan käsistä ylikunnallisille organisaatioille on merkinnyt sitä että valtuustojen päätösvalta on näin ollen kaventunut

mutta nyt on huomattava että kuntien palveluiden laatu ja laajuus vaihtelevat huomattavasti kuntien väestörakenne ja kuntien maantieteellinen sijainti ja kuntien maantieteellinen laajuus vaihtelevat huomattavasti

se on ollut myös se hallituksen näkökulma koska se on demokraattinen lähtökohta näihin yhteisesti järjestettäviin palveluihin ilman muuta ja tässä olemme varmasti koko eduskunta yhteisessä rintamassa kehittämässä suomea

kuntien tehtävien ja velvoitteiden keventämisen ryydittämiseksi hallitus on käynnistämässä myös kuntakokeiluja missä kunnille annettaisiin mahdollisuus erityisen kokeilulain suojin kehittää uusia toimintamalleja ja aivan näinä päivinä on käynnistymässä haku kuuteen eri toimintamalliin jotka on yhdessä kuntien kanssa etukäteissuunnittelussa nostettu sellaisiksi teemoiksi joita kunnat haluaisivat poikkihallinnollisemmin ja vapaammin kehittää kuin tällä hetkellä

ehkä tähän on vaikuttanut myös se että nyt olemme siirtyneet hiljattain tähän kandi maisteritutkintoporrastukseen ja tällä hetkellä opinto ohjelmat saattavat olla niin ahtaita ettei uskalleta lähteä vaihtoon

tästä aion erityisesti yliopistojen rehtorineuvoston kanssa käydä myös keskustelua että näihin ohjelmiin sisällytetään se vaihdon osuus koska tämä kansainvälinen vuorovaikutus ja toiminta on erittäin

samoin on todettava se että itse asiassa samankokoisten kuntien välillä kustannuserot ovat suuremmat kuin erikokoisten kuntien kesken eli sekin osoittaa sen että kyllä hyvin monet tekijät näihin vaikuttavat

hallituksen lähtökohta on se että kunnan tulisi olla sen kokoinen että se pääsääntöisesti itse kykenee järjestämään kaikkein tärkeimmät keskeisimmät kunnan peruspalvelut ja vastaamaan siitä keskeisestä tehtäväkentästä

ja tänä päivänähän kunnat ovat usein hyvin isoja konserneja joissa on sekä liikelaitoksia että yhtiöitä ja näiden kaikenkaikkinen ikään kuin talouden hallinta ja kokonaisuuden hallinta ei riittävällä tavalla tämänhetkisessä kuntalaissa näy eikä välttämättä ole valtuuston näpeissä sillä tavalla kuin olisi tarkoituksenmukaista

nuo kuusi kokonaisuutta tulevat olemaan hyvinvoinnin integroitu toimintamalli koulutuspalvelukokeilut palveluasumisen toimintamalli valvonnan toimintamalli kuntien ja kelan yhteistyömalli sekä nuorisotakuun toimintamalli

musta mieliin että me olemme nopeatahtisen keskustelun

ja meillä on tarpeen tästä puolesta myös saada yhtenäisemmät käytännöt muun muassa tietojenkeruun osalta että voimme luotettavasti ja läpinäkyvästi tehdä näitä vertailuja

se on hyvin demokraattinen ja läpinäkyvä malli koska silloin vaaleilla valitut valtuutetut päättävät palveluiden järjestämisestä ja alueiden kehittämisestä

eli kyllä entistä enemmän kunnat ovat isoja konserneja ja se täytyy ottaa myös kuntalaissa uudella tavalla nyt huomioon ja tätä työtä ollaan parhaillaan tekemässä

täällä tuli erittäin paljon kysymyksiä ja hyviä näkökohtia mutta ehkä aivan viimeiseksi vielä haluaisin muutaman sanan sanoa näistä suurista kaupunkiseuduista

sitten edustaja mäkisen kysymys siitä miten saataisiin kuntien toiminta kaiken kaikkiaan läpinäkyvämmäksi ja saataisiin vertailtavuutta lisää

eli sekin osoittaa että variaatioita on mutta pelkästään käyttömenovertailu ei anna riittävää kuvaa koska olisi mentävä syvemmälle kuntien talouteen

todellakin hallitusohjelmassa linjattiin jo se että täällä metropolialueella kunta ja palvelurakenneratkaisujen merkitys korostuu ja meillä on erityinen toimielin tämä metropolineuvottelukunta jossa huomenna käymme lähetekeskustelua siitä miten tällä alueella lähdetään tekemään esiselvitystä tästä metropolin yhteisestä suunnittelusta ja ohjauksesta ja minkälaisia kuntajakoselvitysalueita on muodostettavissa tälle alueelle

tiedämme että helposti valtion päässä suunnittelu lähtee hyvin sektorikohtaisesta lähestymistavasta ja kunnilla puolestaan on tarve asukkaita palvella kokonaisuutena ja monesti nykyiset lainsäädännöt ja normit koetaan liian rajoittaviksi tässä mielessä

siinä pyritään luomaan yhteiset standardit sille millä tavalla kunnat mittaavat tiettyjä asioita ja tilastoivat koska meillä on erittäin suuria eroja siinä miten kunnat arvioivat omia kustannuksiaan mitä sinne on laskettu mukaan ja se vaikeuttaa kuntien välistä ikään kuin kustannusten ja palveluiden vertailua ja myös sitä kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä kaiken kaikkiaan

nyt haetaan myös tuottavampia toimintamalleja näiden kaksivuotisiksi suunniteltujen kokeilujen kautta minkä seurauksena toivon mukaan nämä uudet hyvät ja paremmat käytännöt leviävät sitten ja voidaan ottaa laajasti käyttöön koko kuntakentällä

samalla lailla yhtä merkittävässä roolissa ovat toki muutkin suuret kaupunkiseudut ja hallitus päätti että näiden kaupunkiseutujen neuvottelujen käynnistämiseksi ja tueksi kokoamme eri ministeriöistä tukiryhmän

myös valtuutetuille olisi hyödyllinen se että nopeammin ikään kuin reaaliaikaisemmin saisi tiedon siitä miten omassa kunnassa tietyt kustannuskehitykset ovat edenneet vertailtuna toisiin kuntiin

olemme valmiita tukemaan kaupunkiseutujen kehitystä ja kuntarakenneuudistusta myös kasvua ja kehitystä tukevilla sopimuksilla ja mahdollisesti määrittelemällä myös tehtäväjakoa uudelleen kuntien ja valtion välillä koska monet kaupunkiseudut ovat kiinnostuneet myös ottamaan entistä laajemmin tehtäviä vastuulleen

meillä on jo muutamia vuosia ollut kuntien tilastointityö meneillään ja edelleenkin sitä työtä täytyy jatkaa monella sektorilla mutta se on hallituksen tavoite myöskin että pystymme aidosti lisäämään läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta

tällä hetkellä kun kunnat on velvoitettu tekemään kuntaliitosselvityksiä nimenomaan ict puoli on se mihin erityisesti suunnataan kunnille nyt tukea tässä vaiheessa

ne ovat keskeisesti paitsi oman alueensa tänä päivänä myös koko suomen kansantalouden moottoreita ja on tärkeää että näitä kaupunkiseutuja myös vahvistetaan

tuemme kuntia siinä että näiden liitosselvitysten yhteydessä suunniteltaisiin alueelle yhteinen tietoarkkitehtuuri siten että kuntien tietojärjestelmät toimisivat jatkossa yhteen

se on kuntalaisten ja päättäjien edun mukaista myöskin että aidosti nähdään se mihin hintaan ja laatuun missäkin pystytään erilaisia palveluita järjestämään ja tuottamaan

erityisesti nyt viime vuosina kunnat ovat laajemmin siirtäneet erilaisia tehtäviään erilaisille yhteistoimintaorganisaatioille ja se on entisestään vaikeuttanut sitä koska hyvin erilaisia kustannuksia on laskettu sitten hallinnon tilojen ynnä muuta

päättynyt asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle sosiaali ja terveysvaliokunnan talousvaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kolmas asia kuin minusta ehdotetaan siellä että ulkoasiainvaliokunta on keskustellut joskus tulla päättynyt asiaa lähdetä ulkoisia

lähetekeskustelua varten esitellä päivän neljäs ensiapua minusta erotettaisi eläydytään perustuslakivaliokuntaan keskustelu on päättynyt

asia lähetetään perustuslakivaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen viides asia kuin minusta ehdot täyttä asiaa lähdetään lakivaliokunta keskustelu on päätetty asiaa hämärtynyt